ja sitten palataan puhujalistaan

noste hirvisuo

ottaisin mieluimmin vastaan sen oppositiojohtaja sipilän jota kolme vuotta kuuntelin kuin nykyisen pääministeri sipilän sillä ero vuoden vanhoilla ja nykyisillä puheilla on kuin ero yöllä ja päivällä aamulla ja illalla

on kyllä ollut masentavaa katsoa että keskusta joka aikaisemmin on ollut maakuntayliopistojen kehittämisen kannalla ja aikoinaan yhdessä demareiden kanssa myös niitä perustamassa on täällä tänään täysin hiljaa

arvoisa puhemies kannata pystytolppaan

lähetekeskustelua varten ristillä porrastuksen kolmasosa ja kunnostustöiden pakkasella hyppää mainostulos oli nyt keskustelu sai puhemiesneuvosto ehdottaa että maan

mitä tapahtuu portugalille

minä vuonna tapahtui tämä lapiointivirhe koska tosiasia on että viime vaalikaudella täällä kokoomuksen edustajat olivat huolissaan siitä että kunnat eivät saa riittävästi rahaa

vielä vastauspuheenvuorot edustajille mustajärvi eestilä rajamäki lehti ja jos edustaja tainio jonka puheenvuorosta keskustelu sai alkunsa haluaa niin myös hänelle sekä edustaja anttilalle

ylityöllistetyt laihdutusryhmä on öljypitovastaamaan

äänestyksen oletusta seitsemäntoista ja alle seitsemänkymmentä ei yksi tyhjä tämän johdosta eduskunta hyväksyi mietin miltä ja mustakallio seitsemän nykyrunosta

arvoisa puheenjohtaja

äänestyksessä on annettu

ota

edustaja kokko

siis ilman muuta tarvitaan työllisyyden tukitoimia ja myös julkisen vallan vastuuta

arvoisa puhemies

mäkikeskustelua varten uistelun porrastuksen eli jos asia kuin myös joustojen tuotto selailta liikenee myös työvaliokunta keskustelu päättynyt d säveltelikin erityisesti

arvoisa puhemies

sota on yli viisi ääntä kun veneilijä ei yksityisiä pois yhdeksäntoista jotkut ovat

arvoisa puhemies ja verotuksen esitystä kahdeksan neljä kahdeksan

jos silloin ei ole saatu riittävästi niin silloinhan jää loogisesti ainoaksi vaihtoehdoksi se että tämän hallituksen aikana jonain vuonna olisi päässyt tapahtumaan tämmöinen hirveä virhe että kuntiin on lapioitu liikaa rahaa ja siinä on kuntatalouden iso ongelma

tällaisten uusien varusteluohjelmien käynnistäminen on vastuutonta tilanteessa jossa hallituksen johtavat ministerit puhuvat yhä useammin jo siitä että ensi eduskuntavaaleissa keskustellaan leikkauslistoista

keskustan viime vaalikauden kasvupolitiikan lempilapsesta ja työllisyyden ihmelääkkeistä miljardien eurojen kasvurahastosta ei enää puhu edes antti rantakangas puhumattakaan pääministeristä

kiinnitän puhujan huomiota aikarajoitukseen

tämän osaston äänestyksen kohteena ovat luvut on nyt hyväksytty omus muut luvuton menetelmän mukaan katsottava hyväksytyissä hyväksymyksen pukuosasto on jo hyväksytty miten h

tömiskannat

klo kahdeksantoista toteaa että hallitus ei ääntä kaksi tyhjää poissa kymmenes kunta

jos tämä myös karvasapua myös kanadan tuovan näkymiään perusteltuna

todellakin on siis syytä sanoa koska ilmeisesti eilen keskustelu jäi puutteelliseksi tai pääministeri ei ehtinyt kunnolla kuuntelemaan että kyllähän sdpn puheenvuoroissa oli kerrottu selvä verovaihtoehto

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

tätä keskustelua varten lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

edustaja pirttilahti arto kuin niskaan mistä lapintien ja voimisteluesitykseen sataneljäkymmentäneljä vuotivat kun espanja edustaja turmia arvostetuimmista ja verotuksen sataneljäkymmentäviisi karsten pirttilahti topon niskan hyllystö kontula arvoisa puhemies teen esityksen

huomaan että puheenvuoroni tulee oikeaan vaiheeseen koska tämä vähän tasapainottaa sitä kuvaa mikä edellisten puheenvuorojen pohjalta maamme tilanteesta on syntynyt

tätä virhettä ei pidä tehdä ja se on koko meidän pohjoismaisen filosofian ja kaikkien maiden yhteinen ajatus että ihmisestä pidetään huolta myös silloin kun on vaikeata jotta he ovat sitten iskukykyisiä taloudessa kun menee hyvin

arvoisa puhemies

näin tulos on loppuunkäsitelty

teen ehdotuksen numero kahdeksankymmentäkuusi kahdeksankymmentäseitsemän

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää jatkokysymyksiä ilmoittautumaan painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

niinpä neljä ääntä kun viisi yksi tyhjä poissa yhdeksäntoista jos kunta ovat

jatkamme tätä kyselytuntia hieman yli viiden koska pääsimme aloittamaan vähän myöhässä köydenvedosta jotka ovat tähän aiheeseen tuossa esittämänsä xu xiumattoman panamalainen painiketta

seuraavaksi siirrytään johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei saa uhata erosen tekemistä varten ryhdytään myös perustuvan yksityiskohtaisen käsittelyn ylläpitämä muutos

kyllä

muistoja omista arvoisa puhemies

omaishoitajien tuen ja takuueläkkeiden luvatut korotukset saavat tukemme joskaan budjettikirjasta ei täsmälleen ottaen ilmene miten ne aiotaan toteuttaa

tämä ehdotus kuuluu tehtäväksi huomisessa yksityiskohtaisessa käsittelyssä ja jos sen haluaa otettavaksi huomioon se pitää esittää huomenna uudelleen

esimerkiksi sanoimme että eikö olisi korkea aika toteuttaa tämä pääomaverotuksen uudistus ja tiukentaa sitä koska se vaivaa kansalaisten oikeudentuntoa

tämä tämä

äänestyksen lomitusta kahdeksan kostiainen seitsemänkymmentä eli yksi tyhjä poissa kymmenen uskonto ovat syyttäneet miten työ joka oli yhdeksän eli nostamaa yleisperustelujen kohdalla on annettu ksatakuusitoista ja seitsemän kolme ian per poissa kymmenen

täällä minun mielestäni sekä pääministeri että edustaja kääriäinen toivovat rakentavia ehdotuksia ja olin kyllä tosi hämmentynyt että pääministeri ei vastannut kahteen hyvin konkreettiseen ehdotukseen

risto murto

kuntaliiton varatoimitusjohtaja kietäväinen jota ei voi syyttää kyllä liiasta opposition ymmärtämisestä tietääkseni hän on entinen keskustan kansanedustaja on joka toinen päivä tällä viikolla kertonut mikä on kuntatalouden todellisuus ja mitä hirveyksiä joudutaan tekemään

satanen kaksi ääntä kun kriisi ei kaks tyhjä usa kaksikymmentä jos kunto on vox mietin miten työllistetyt puolin sen seitsemää eri

arvostelin harvassa kuin

nyt meillä on käsillä vaalikauden viimeinen budjetti ja on mahdollisuus arvioida tämän koko hallituskauden lupausten toteutumista

arvoisa puhemies

toteaahan valiokunnan enemmistö että jos rahoituksen taso talous ja finanssikriisin vaikutusten johdosta jää alle esitetyn tulee puolustushallinnon selvittää tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi eri kustannusten alentamisvaihtoehtoja

toteamme että myös moni säästö on pakko tehdä mutta ei tätä oikeudenmukaista listaa mikä meille nyt on tarjottu

perusteet vittuma herkkua miesten esityksen yhdeksänkymmentä

olen eri yhteyksissä kuullut varmaan kuuteen kertaan ministeri pekkarisen esittelyn näistä asioista ja myös ministeri kiviniemeä mutta lopputulos kyllä on se että tämän koko uudistuksen osalta olen erittäin epäileväinen

avoimesti verotuksen peruste mäki pearse puhemies gal rystä kauan kuin miesten ero sen numero kaksi ja turussa voimiskannan nosto ja kertun herkkua miesten ehdotukset kolme

ristimäki

toinen jolla on iso vaikutus työllisyyteen ja joka lisäisi verotuloja on tämä puheenjohtaja rinteen ehdotus siitä että muutettaisiin sitä passiivista turvaa rahanjakoa aktiiviseen käyttöön ja työttömyysturvasta tehtäisiin tämmöinen aktiivituki jonka voi saada työllistymiseen mukaan

arvoisa puhemies kalevi

ja nyt meillä on työministeri joka on täysin unohtanut omat vanhat puheensa ja ryhtynyt kannattamaan oikeistolaista talouspolitiikkaa jota menestyksellä kokoomus tietysti on aina kannattanut

sm karsinta miesten spermaa jolla se toimi skannata

olemme aikaisemmin esittäneet windfall verotusta joka olisi leikannut energiayhtiöiden ylisuuria voittoja yhteiskunnan päätöksistä syntyneitä voittoja ja olemme myös sanoneet että olisi voinut jättää tänä vuonna toteuttamatta hyvätuloisten ylimääräiset veronkevennykset

eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut rahoituskriisin hoidossa ja irlannin tukiehtojen neuvottelussa eikä nauti eduskunnan luottamusta ja siirtyy päiväjärjestykseen

uskon todeksi ja andy kaksikymmentäyksi kirkossa kymmenes kokonaan osa meidän

suomen tylyksi ja häntä komento kahdeksan yksi kuusi kaksikymmentäyksi eduskunta omaksunut merkin viljelty jo pystytys tulee siis kahdeksan ei kovasta

lopputuloksena on että puolustusvoimat saa tällä selonteolla tukun kattamattomia löysiä lupauksia mutta ei minkäänlaista selkänojaa ja varmuutta näiden lupausten rahoittamisesta

itämaosaston äänestyskohtana ovat luku nyt hyväksyttyä muutu menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi on koko osasto hannu hyväksytty mietinnön mukaiset edut lopuksi päätetään epäluottamuslause ehdotuksista

palveluja leikataan opetusryhmät suurenevat lomautuksia tehdään mutta siitä huolimatta kokoomus on löytänyt jostain että on lapattu liikaa rahaa tänne

arvoisa puhemies kannata kirsti anttila

arvoisa puhemies teen ehdotuksen sataneljäkymmentäyhdeksäns ja kalle puhemies kannattaa wilsonin tilanne

ilmoitan että unkarin parlamentin puhemies laszlo köver seurueineen on saapunut seuraamaan eduskunnan täysistuntoa

iii seitsemän kahdeksan

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväristuksen viidesosa jatkui myös nostanut taata sillanpään ympäristövaliokunta on annettava lausunto

on nyt hivenen vaikea pysyä kyllä hallituksen eri lausuntojen perässä nimittäin näyttää siltä että nämä hallituksen perusoikeuksiin ja työtaisteluoikeuteen liittyvät lausunnot vaihtelevat yhtä tiheästi kuin mitä on tapahtunut hallituksen ja ministeri lindenin yle kannoissa

pelkään pahoin että tulee byrokratiaa ja tämä ei suinkaan selkiinnytä eikä lisää tuottavuutta vaan päinvastoin ja alustavat kommentit alueilta viittaavat samaan suuntaan

teen ehdotuksen numerosta viski risto suuhun osapuolen meskanen

soittaa nyt yli viisi ääntä kun tuto neljä yksi tyhjä poissa yhdeksäntoista eduskunta ovat

surisi kolme jaa ääntä kolme kuusi yksi tyhjä poissa yhdeksän eduskunta hyväksyi mietinnön mukaan se on eniten työllistää turussa kaksi kolme liity

rustem mustajärvi

puhemiesten ehdotuksen numero sataviisikymmentä edes edusta keruun puhemies ja annetaan kyvystä mattila avasi puhemiesten esityksen vastaavissa tarkastelussa vain osa poimii vain

nyt esittäisin että pyydetään sieltä valtion tutkimuslaitokselta tällä kertaa talouden tutkimuslaitokselta selvitys miten tässä kävi

onkin toivottavaa että näiden löysien puheiden varaan ei käynnistetä uusia pitkäaikaisia hankintaohjelmia joista irrottautuminen olisi myöhemmin vaikeata